kyllähän meiltä odotetaan sitä että meillä niin hallituksella kuin oppositiollakin kaikilla puolueilla jotka vaaleihin valmistautuvat olisi vastauksia siihen miten köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyvät ongelmat tässä maassa poistetaan

viime vaalikaudella toteutetun yliopistouudistuksen yhteydessä korostettiin että yliopistojen taloudelliset edellytykset laadukkaaseen opetukseen ja tutkimukseen tulee turvata

pitääkö ministerin noudattaa voimassa olevaa lakia

arvoisa herra puhemies

se on kysymys johon vastaan sitä kautta että meillä on voimassa oleva paras laki jossa on aikataulut joissa on ollut kunnille velvoitteet miten asioita pitää viedä eteenpäin

kainuussa maakuntakokeilun puitteissa on haastateltu ihmisiä sekä niitä jotka ovat palveluja käyttäneet että niitä jotka eivät ole käyttäneet

valiokunta kiinnittääkin huomiota yliopistojen perusrahoituksen turvaamiseen ja toteaa ettei työttömyysvakuutusmaksun korotus saa heikentää yliopistojen taloutta

aikanaan kun siirryttiin järjestelmään missä kelalle tuli ulkopuolinen hallitus sinnehän tuli mandaatit sinne tuli työmarkkinajärjestöjen mandaatit ja mtkn mandaatti ja sinne tuli joitakin muitakin mandaatteja mitä ei kirjattu lakiin

happea tilanteessa jossa vakavaraisuusluvut näyttivät heikohkoilta happea tilanteessa jossa mahdollistettiin se että työeläkeyhtiöt eivät joutuneet toimintansa pönkittämiseksi pakkomyymään varallisuutta ja ensisijaisesti tässä tapauksessa osakesijoituksiin liittyvää varallisuutta toimintansa ylläpitämiseksi

keskusta esittää lakialoitteenomaisesti tämän vanhusasiavaltuutetun viran perustamista ja toimiston perustamista

arvoisa herra puhemies

pidän sitä aivan välttämättömänä jos me yritämme saada tämän lain jota nyt ollaan valiokuntakäsittelyyn lähettämässä toimimaan

heinäluoma en mene historiaan tässä kohtaa kuin viime marraskuun loppupuolelle silloin hallitus teki viimeisimmän päätöksensä liittyen köyhyyden vastaiseen työhön

jos me olemme aidosti huolissamme palveluista kyllä nyt pitäisi ottaa huomioon myös se että voimassa oleva laki muuten velvoittaa myös valtiota tiettyihin toimenpiteisiin tiettyihin aikatauluihin

täällä korostetaan omavalvontaa ja korostetaan itsemääräämisoikeutta ja puhutaan valvonnasta kaiken kaikkiaan mutta kyllä vanhusasiavaltuutettu mikä rooli sille sitten loppujen lopuksi tulisikaan kun tämä virka ja toimisto perustetaan sehän hioutuu matkan varrella jos me haluamme huolehtia aidosti ikääntyvän väestön palvelutarpeesta ja sen kokonaisuudesta tällainen henkilö pitää pystyä nimeämään tähän maahan

samoin te olette peränneet millä toimenpiteillä katsotaan tulevaisuuteen

tuolloin sosiaali ja terveysvaliokunta mietinnössään totesi että työeläkejärjestelmän uskottavuuden kannalta olisi ongelmallista jos tuettaessa lainsäädäntötoimin eläkelaitosten vakavaraisuutta samaan aikaan työeläkelaitoksista jaettaisiin varoja ulos asiakashyvityksinä

vastaus on se että nyt on tehty hallinnollinen päätös josta on annettu tiedote ulos hallinnollinen päätös siitä että nyt nuo sosiaali ja terveydenhuollon hankkeet ja nuo kuntien vastaukset jotka on annettu jäävät odottamaan sitä hetkeä kun tämä rakennelaki saa tuulta alleen

on jouduttu tekemään rajauksia mutta sosiaalipolitiikassa jos missä ollaan tilanteessa jossa eri poliittisilla ryhmillä ja eri näkökannoilla eri poliittisilla näkökulmilla on sanankäytöllä merkitystä

kolmas asia

arvoisa herra puhemies

laissa on monta kiitoksen paikkaa mutta kun yksi puuttuu puuttuu kaikki tilanteessa jossa halutaan yhteistä hyvää

siksi itse koen niin ja kun ministeri risikon kanssakin valmistauduimme tähän keskusteluumme ääneen ihmettelimme sitä miksi sana hyvinvointiyhteiskunta on laitettu ainakin jos ei nyt ihan sivuhyllylle niin joka tapauksessa sitä ei ole käsitelty

tapahtui se että alle kahden viikon saimme tiedotusvälineistä lukea että työeläkeyhtiöt noita asiakashyvityksiä olivat antaneet

täällä eilen ministeri virkkunen moitti keskustaa siitä että keskusta lähipalvelulakipuheellaan ja ehdotuksellaan on lisäämässä kuntien ohjeistusta ja kaventamassa kunnallista itsehallintoa

sekin meiltä meinaa edustajilta itse kultakin unohtua ja varsinkin tämän talon ulkopuolella ikään kuin asiantuntijuus häviäisi sen jälkeen kun saa valtakirjan kansanedustajaksi

sitä keskusteluahan meidän pitäisi tässä käydä

tämä ei ole ihan parasta mahdollista lainsäädäntöä näiltäkään osin

me emme olleet lailla tuota rajoittaneet ja kun ollaan toisaaltatoisaalta tilanteessa niin sille on vahvatkin perustelut miksi meidän ei pitänyt tuohon tilanteeseen puuttua

sitten arvoisa rouva puhemies kolmanneksi täällä kysyttiin löytyykö tilaa sosiaalipolitiikalle löytyykö tilaa sosiaalipolitiikan menoille

mutta kun aikanaan hallinnonuudistusta tehtiin niin pyrittiin vallanjakoon mahdollisimman selkeästi pyrittiin vastuunjakoon mahdollisimman selkeästi

sisältöjen osalta on tyhjiä puheita se että lakia voitaisiin parantaa ellei euroja ole lisää

keskustan linja olisi paluuta vanhaan ohjaukseen

minä kysyn ja eilisen keskustelun jälkeen varsinkin kun peruspalveluministeri guzenina richardson käytti puheenvuoron jossa hän vihjaili vanhuspalvelulakiin liittyen ja tässä on ollut viime viikkojen aikana muutenkin vähän epäselvää toteutuuko tuo hallitusohjelman lupaus joka on niin vanhuksille suomen varttuneelle ikääntyvälle väestölle kuin sitten monelle monelle päättäjälle luvattu

kyllä löytyy mutta se murros jota me elämme on suuri ja toivoisi että kun keskusteluavauksia tehdään ensimmäinen vastaus ei aina olisi ei koska pääsääntöisesti se ei tarkoittaa näissä yhteyksissä olemassa olevan ylläpitämistä ja olemassa olevan säilyttämistä tilanteessa jossa pitää pohtia aivan aidosti miten mennään eteenpäin

minä uskon ja luotan siihen että näin on myös käytännössä tapahtunut riippumatta esimerkiksi julkisuudessa olleista luvuista ja tiedoista

mitä ovat vanhuspalvelulaki päivähoitolaki jota odotetaan ja monta monta muuta hallitusohjelmassa mainittua lakia

rajamäki tarkoitti kun hän totesi että hän mielellään keskustelisi aiheesta syyperusteinen sosiaaliturva ja sen tulevaisuus

tämä on perustuslakivaliokunnan terminologiaa mutta ei ole aivan vaivatta sopusoinnussa se tilanne että on eduskunnan alainen laitos jossa on eduskunnan nimeämät valtuutetut ja sitten on niin sanottu ulkopuolinen hallitus jossa on kansanedustajan mandaatilla oleva henkilö

mutta tämä on keskustelun avaus ja keskustelu joka on tänään käyty on yksi osa sitä pohdintaa jota on välttämätöntä käydä jotta me voimme tulevaisuudesta selviytyä ja ministeri risikko jatkaa sitten tästä muun muassa tietotekniikan osalta

yksittäisen edustajan tai yksittäisen ministerin toive on varmaan näiltäkin osin täysin turha mutta sanonpa kuitenkin ääneen

on kysymys siitä että hallitus nimenomaan on lisäämässä kuntien ohjausta ja menemässä sinne kunnallisen itsehallinnon tontille

kun me luotamme täällä meidän eläkejärjestelmämme tulevaisuuteen toivon mukaan mahdollisimman moni kansanedustajakin tilaisuuksissa joissa eläkeläiset aidosti huolensa ilmaisevat siitä että miten minun eläkkeitteni käy miten minun tulevien eläkkeitteni käy mahdollisimman moni voisi luoda ja viestittää sen ajatuksen että meillä ovat asiat kunnossa ja niitä kohtia mitkä eivät ole kunnossa voidaan korjata mutta ainakaan emme lähtisi lietsomaan sitä että tässä nyt perustat horjuvat tai suurempia ongelmia olisi ellei sitten niihin ongelmiin todellisuudessa ole aihetta

varmuuden vuoksi sanon ääneen että nykyedustaja jokaisen on valittu

en ollenkaan väitä enkä lähde kiistelemään sen edustajan asiantuntemuksen ja osaamisen perään joka sinne on valittu mutta sen periaatteen kanssa jossa pyrittiin tiettyihin asioihin ja selkeytykseen ei tämä aivan vaivatta sopusoinnussa ole

yhtiöittäminen voi olla muutakin

toisekseen valinnanvapaus ei ole synonyymi kilpailuttamiselle

toinen asia jonka muistan varmuudella mistä keskusteltiin aikanaan kelan hallintolakia tehtäessä oli se mikä on kelan valtuutettujen puheenjohtajan rooli ja asema

sen suomen mallin jota ollaan rakentamassa mallin jonka tulee olla sellainen jossa meidän rahat tulevat riittämään sen tulee olla sellainen missä ne toimijat jotka ovat palvelutuottajina sitoutuvat kantavat vastuuta heillä on oma roolinsa mutta kilpailuttaminen on jotakin aivan muuta

jos ei kirjattu lakiin sitä että kansanedustaja ei saa olla kelan hallituksen jäsen muistan ne keskustelut joita käytiin siitä että kelan valtuutettujen puheenjohtaja ei ole tuon ulkopuolisen hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeudella

aikana jolloin puhutaan varsinkin tämän talon ulkopuolella siitä että kaikki puolueet ovat samanlaisia ja politiikka on yhtä mössöä mielikuvilla mennään silloin kun puhutaan perusturvasta puhutaan vähimmäisturvasta puhutaan kaikkein köyhimmistä ihmisistä joita tässä yhteiskunnassa on puolueilla on eroja

mutta kuten aloitin tämän asiakashyvityksiin liittyvän puheenvuoroni osan tässä mielikuvien maailmassa

meillä julkinen valta vastaa jatkossakin siitä että niin taajamissa kaupungeissa ympäristökunnissa kuin hieman etäämmällä maakuntakeskuksesta palvelut ovat saatavilla

tämä on tällaista hevosmiesten tietotoimiston tasoa luotettavampaa tietoa mistä itse nyt puhun että on otettu uusi käytäntö joka on tuotu jostakin muualta kelaan ja valtuutettujen puheenjohtaja läsnä noissa kokouksissa on

eihän se oikein hyvältä näyttänyt mitä silloin tapahtui semminkin kun me olimme vasta muutamaa päivää muutamaa viikkoa aikaisemmin sellaisia päätöksiä tehneet joilla käytännössä ja olemassa olevan tiedon varassa pelastettiin yksi tai kaksi työeläkeyhtiötä siitä että olisi jouduttu vaikeampaan tilanteeseen kuin nyt sitten käytännössä jouduttiin

arvoisa herra puhemies

kun on ed

miten vesantolaisten lääkäripalvelut

olen useiden vuosien aikana miettinyt mitkä ne erot ovat ja olen itselleni ja käymissäni keskusteluissa kyennyt kristallisoimaan asian niin että vasemmistoliitto ja keskusta on tässä kohtaa samalla puolella sosialidemokraatit eri puolella meillä on eri kohderyhmät

vesantolaisten lääkäripalvelut ovat yhtäältä toki riippuvaisia siitä millainen lainsäädäntö tulee toisaalta yhtä riippuvaisia siitä mitä maakunnassa tapahtuu millä tavalla ja kuinka aktiivisesti siellä tällä hetkellä rakennetaan kuntarajariippumatonta palveluverkkoa

ei se huono asia välttämättä ole mutta kun mennään näihin vastuusuhteisiin ja niihin tilanteisiin missä mahdollisesti ihan oikeasti testataan se mitenkä tämä hallinto toimii niin minusta se ei ole täysin ongelmatonta

tämän lopullisesta toteutumisestakaan ei voi olla täysin varma mitä se kuntatasolla tarkoittaa aletaanko esimerkiksi jatkossa ja entistä enemmän muuttaa kylttejä vanhusten palvelutalojen seiniin tai tehdä jotain muuta vastaavaa mikä menossa on

me olemme tehneet sosialidemokraattien kanssa hyvää yhteistyötä mutta kun mietitään esimerkiksi lapsilisien korotuksia mitä viime vaalikaudella tehtiin ja mitä nyt tehdään puhumattakaan näistä kaikkein pienimmistä päivärahoista tai kun puhutaan ruuan arvonlisäveron laskemisesta me haluamme kohdentaa ne etuudet mitä mahdollisuus on tehdä kaikkein vähäosaisimmille kansanosille tässä maassa

mutta jos tämä on hyvä käytäntö ja aidosti niin kuin sitä on perusteltu tiedonkulku paranee ja asiat tätä kautta paremmin eteenpäin menevät niin se siitä

mutta sen muistan hyvin että kun aikanaan ministeri perho tätä asiaa esitteli ja sitä täällä eduskunnassa käsiteltäessä eteenpäin vietiin niin puhuttiin siitä mikä on ylipäätänsä valtuutettujen rooli ja valtuutettujen puheenjohtajan rooli

meille tulee vaaleilla valitut toimijat jotka vastaavat siitä että julkisen vallan tehtävää käytettäessä huolehditaan että palvelut on saatavilla

se kuoppa jossa taloustaantuman toistaiseksi syvimmillään ollessa ajauduttiin on saatu paikattua ollaan lähes entisellä tasolla

ensinnäkin täällä on esitetty huolta siitä miten tasa arvoasiat hallituksen piirissä käsitellään

on todella hienoa että tässä salissa puhutaan aidosti politiikasta niin että ollaan eri mieltä ja puolueitten väliset erotkin ilmenevät

se iso asia arvoisa peruspalveluministeri on se milloin te lopetatte kauniitten puheitten puhumisen joka on täysin ristiriidassa olemassa olevan elämän kanssa

monta kommentoitavaa asiaa mutta arvoisa rouva puhemies tähän päivystyksen kokonaisuuteen tällä tietoa huomenna tulee julki terveydenhuoltolain muutokset ja kolmen asetuksen muutokset siitä miten päivystyksen kokonaisuus on tarkoitus tässä maassa rakentaa

tuosta hallitusohjelmasta puuttuu strategisen hallitusohjelman idean mukaisesti moni muukin sellainen asia joka on valmistelussa tai se etenee

kokemus joka itselläni on on sen kaltainen että ihan tavanomaista ei ole se että vaikutusvaltainen sosialidemokraatti käyttää puheenvuoron ja kantaa huolensa siitä miten kansaneläkelaitoksen rahoitus turvataan

edustaja saarikko kävi täällä listan läpi niitä löytyy noin tusinan verran tämän syksyn ajalta

eli kun tässäkin keskustelussa eräs edustaja vaati sitä että yhä enemmän pitäisi sijoittaa kotimaahan että se täällä olisi turvassa minusta se kaikkein suurin huoli on se että nämä eläkevarat olisi sijoitettuna mahdollisimman laajasti jotta kun riskiä otetaan niin riskin toteutumisen uhka minimoituu sitä kautta että pohja on mahdollisimman laaja

ei ole kysymys monista euroista ei ole kysymys monista kymmenistä euroista mutta se kategorinen väittämä ketkä kärsivät ei tässä yhteydessä pidä paikkaansa

minun on helppo olla samaa mieltä siitä että huoli vakaasta pitkäjänteisestä kelan rahoituksen turvaamisesta on olemassa ja se on keskustelun paikka miten tästä asiasta huolehditaan ja voin toivoa vain sitä että me pääsisimme käymään sitä tilanteessa missä talous on sellaisessa asennossa että on kovaa maata jalkojen alla ettei jouduta tekemään paniikkiratkaisuja

kaikkein pienimmän eläketulon varassa elävien toimeentulo ei heikkene väitetään mitä muuta tahansa ja jos väitetään jotain muuta se väite ei pidä paikkaansa

lausuntokierrokselle joka tulee olemaan noin neljän kuukauden mittainen jona aikana toivon ministerinä että saan alueelliset esitykset siitä miten tuo päivystyksen kokonaisuus rakennetaan esimerkiksi ruotsinkielisellä pohjanmaalla

tätä linjausta on tarkoitus jatkaa

niiltä osin kuin hallituksella on eväitä samapalkkaisuusohjelmaa viedä eteenpäin en näe mitään syytä miksi emme kannustaisi jatkamaan sitä työtä jota on kolmikantaisesti eteenpäin viety

työeläkeyhtiöillä on valmius mutta ne hankkeet joihin ne haluaisivat lähteä mukaan eivät voi olla ihan nappikauppaa vaan niitten kokoluokan pitää olla aika suuri

toisinpäin sekin meidän pitää muistaa kelan rahoituksesta puhuttaessa että aina viime kädessä valtion budjetista turvataan se että vähimmäisperusturvan etuudet tulevat maksetuiksi

heinäluoman kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä että on hyvä käydä keskustelu siitä miten kelan rahoitus pitkällä aikajänteellä turvataan

missä muodossa mikä on se konkreettinen asiakirja joka tullaan kirjaamaan se on nyt vielä tässä vaiheessa avoinna mutta voitte olla aivan varmoja siitä että läpäisyperiaatteella poikkihallinnolliset tasa arvoasiat menevät eteenpäin

ja sitten arvoisa herra puhemies toinen asia

hän käytti kahta esimerkkiä joista ollaan ainakin toisesta varmuudella eri mieltä ja toisestakin on hyvä keskustella ollaanko samaa vai eri mieltä

arvoisa herra puhemies

edustaja salonen täältä salista ehti lähteä pois mutta muutama kommentti hänen puheenvuoroonsa joka oli hyvin mielenkiintoinen

eihän se kela yhtään sosiaaliturvaa tekevää etuutta auktorisoi paremmaksi tai huonommaksi

mitenkähän monta välikysymystä meidän pitää tehdä erilaisista kehysriihen päätöksistä ennen kuin me pääsemme keskustelemaan esimerkiksi siitä että mitähän tässä nyt loppujen lopuksi hallitus on näitten lapsilisien osalta päättänyt

mutta yksi asia jonka itse koen tässä maassa tärkeänä on se että meillä on kela meillä on perusturvassa vahva toimija kela jonka asema on arvostettu

tennilä sanoo näin olen hänen kanssaan lähes samaa mieltä

te tiistaina kehyksen lähetekeskustelussa kerta toisensa jälkeen käänsitte keskustelun tärkeisiin huolta aiheuttaviin yhteistä ponnistelua vaativiin asioihin

minua tässä on opposition edustajana kiinnostanut ennemminkin pitkin syksyä se milloin tällä hetkellä hallituksessa toiseksi suurin puolue tulee vaaliasennosta tähän elävään elämään esimerkkejä ihan ministeritasolta

mutta sitten on ollut hieman toisenkinlaisia puheenvuoroja semminkin kun sana ei on ollut käytössä enemmän kuin se että olisi edes tässä keskustelussa jonkin verran yritetty

ei tarvitse kuin lukea valtiovarainvaliokunnan mietintö ja lukea valtiovarainvaliokunnan mietintöön jätetyt kolme vastalausetta niin pystyy päättelemään miksi on kysymys orvosta lapsesta

toisekseen ministeri risikko ei aseteta sata komiteaa ja palveluita vastakkain viedään hallituksessa niitä rinta rinnan eteenpäin

arvoisa puhemies